arvoisa puhemies

se on välttämätön asia ja siinä ministerin kanta on aivan oikea että valmiudet pitää pitää yllä

kysyisin kuitenkin vielä mikä on tulevaisuudessa sisävesiliikenteen tilanne

suomessa on kyseessä lähinnä kimolan kanava tuolla kymijoella ja energiapuun saanti teollisuuteen mikäli sitten bioenergiaa bioenergiahankkeita keski suomessa ja pohjois kymenlaaksossa saadaan aikaan tämä kanavatilanne ja sisävesiliikenne

harrasteajoneuvo käsitteen laajentaminen on toivelistallani muun muassa siksi että se hiukan tiukasti rajaa sen käsitteen mikä on harrasteajoneuvo

salo tuossa kertoi niiden rakentaminen on useasti bisnestä mutta on se myös taidetta ja se on hyvä harrastus monelle nuorelle tai miksei myös vanhemmalle henkilölle joka tutustuu auton historiaan rakenteeseen ja pyrkii sitä entisöimään taikka tekee kokonaan uutta

arvoisa puhemies

hankintalakiuudistuksessa on todellakin kysymys aika moninaisista asioista ja kuntasektorilla tämä on osoittautunut erittäin haasteelliseksi

tietenkin tässä yhteydessä liikenneturvallisuus ja tällaiset asiat pitää huomioida ja sitten se verotuskäytäntö toki tulee käytön mukaan tulevaisuudessa olemaankin

suuret hankintakokonaisuudet ja keskitetyt hankinnat ovat kuitenkin useassa tapauksessa aiheuttaneet myös pienille ja keskisuurille yrityksille hankaluuksia ja etenkin ammattienharjoittajille kilpailutukset ja niiden mukanaan tuomat prosessit ovat hyvin raskaita

arvoisa puhemies

palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen tilanne on vaikea

he kokevat myös tämän itse hankintamenettelyjen kilpailuttamisen epävarmaksi prosessiksi ja pienikin virhe voi aiheuttaa heille suuren vahingon ja tarjouksen hylkäämisen joten tässä on vielä paljon asioita mitä pitää seurata tarkkaan edustajia on usein ritsos on

siihen onko tämä hallitus tehnyt muuta

pieniä kansaneläkkeitä olemme nostaneet merkittävällä tavalla ja niistäkin on varmaan osa veteraaneja jotka ovat sen saaneet joten kyllä veteraanijärjestöt ovat tähän ihan tyytyväisiä

ja näitä lukuja kun täällä aina kysytään niin täytyy tunnustaa että pitää seurata lukuja tehdä niistä oikeat ratkaisut ja hallitus on minun mielestäni ainakin tehnyt hyvät ratkaisut kun se panostaa perusliikenneväyliin ja biotalouteen

hallitus on ottanutkin niistä oman osuutensa ja kiinnittää huomiota yrittäjyyteen koska pk sektori on todistettavasti ollut viimeisen viiden vuoden aikana merkittävin työllistäjäsektori

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

täällä on otettu myös esille että jos päätöksentekoa siirretään sinne maakunnille ja kuntapäättäjille niin eivät tule huomioiduksi kaikki asiat

täällä salissa on merkittävä osa päättäjistä myös kuntapäättäjiä ja ihmettelen mihin se viisaus tällä matkalla nyt sitten kuntapäättäjillä häviää jos me täällä pystymme normit tekemään ja sitten kun mennään kuntapäättäjiksi me emme pysty sitä valvomaan

meidän on toimittava mielestäni päämäärätietoisesti juuri näin että tämän tyyppiset tasa arvoselonteot ovat tulevaisuudessa tarpeettomia ja kiintiömiehistä pääsisimme eroon

minulla on käsissäni kouvolan seudulta semmoinen että jos pidetään tilaisuuksia niin tapahtuman järjestäjälle lupahakemusta varten on sellainen noin kolmisenkymmentä pykälää mihin pitää eri vapaaehtoisjärjestöjen hakea vastausta kun lupaa myönnetään

arvoisa puhemies

itse uskon kyllä vakaasti kunnalliseen itsehallintoon ja luottamusmiesjärjestelmä on kuitenkin voimavara joka tuo läheisyysperiaatteen päätöksentekoon

huonosti valmistellut kuntaliitokset ovat johtaneet monessa paikassa velkaantumiseen veroprosenttien nousuun ja palvelujen rajuun karsimiseen

tavoitteenahan paras hankkeessa oli kuitenkin juuri palvelujen turvaaminen

onko mahdollista saada tutkimus jossa selvitetään jo toteutuneet kuntaliitokset ja niiden vaikutus kunnan talouteen veroprosentin nousuun velkaan per asukas ja palveluiden säilymiseen

arvoisa rouva puhemies

edustaja kulmala ansiokkaasti tässä selvitti alkolukkoon ja rattijuoppouteen liittyviä ongelmakohtia

itse muun muassa eilen viimeksi kuljetin alkolukolla varustettua autoa

en tosin ollut rattijuoppo eilenkään mutta miettisin että tässä yhteydessä olisi syytä tarkistella varmaan voisiko alkolukko olla esimerkiksi uusissa autoissa pakollinen laite

täällä on esitetty kustannus alkolukosta

joitakin vuosia sitten kun taksialalle tuli alkolukko pakolliseksi koulukyytien yhteydessä alkolukkojen hinnat olivat noin tuhannen euroa asennettuna

arvoisa puhemies

myös itse pidän ed

kaltiokummun puheenvuoroa hyvänä ja haluan tässä kiittää hänen työtään valiokunnassa ja kun huomaan että valiokunnasta itse pois lähdettyäni siellä on alkanut työ sujua paremmin niin oli hyvä että oma valiokuntapaikka vapautui ja hommat on saatu paremmalle tolalle

järvisen ehdotus kuuluakin että hän haluaisi nostaa nuorten rangaistuksen samalle tasolle kuin aikuisen kuuden vuoden pidennys mutta minusta sekin tuntuu toisaalta aika kohtuuttomalta

arvoisa puhemies

täällä on monesta suusta todettu myös se että kunnat sairaanhoitopiirit ja myös kela ovat olleet osaltaan syyllisiä tähän että ovat jääneet potilaiden lähetteet laittamatta

olisiko aiheellista tämä välikysymys esittää meille itsellemme

arvoisa rouva puhemies

täällä salissa on käyty paljon keskustelua suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän hyviä puolia on lapsien ilmainen koulukuljetus

mutta on aivan oikein että edustaja kärnän tekemä aloite jonka itsekin olen allekirjoittanut on otettu tässä käsittelyyn

täällä salissa on käyty värikäs keskustelu lentoliikenteen päästökaupasta ja päästöoikeuksista

arvoisa puhemies

valiokunnan jäsenet edustajat pertti oinonen ja rönni varsin värikkäin sanankääntein käsittelivät asiaa ansiokkaasti heidän mielestään

toivon myös lakiesityksen läpimenoa sillä on täysin perusteltua että lapsien koulupäivän pituutta ja koulumatkan pituutta rajataan hiukan tarkemmin kuin nykyinen laki edellyttää

kerolan lakialoite alkoholimainonnan kieltämisestä on hyvä ja kannatettava

tämän laitteen asentaminen autoon kestää noin vajaan tunnin tunnin verran ammattilaiselta ja itse laite ei kyllä todellakaan tänä päivänä ole kovin kallis

näitä vastaavanlaisia puhallettavia laitteitahan löytyy huoltoasemilta ne eivät tietenkään ole tarkkuudeltaan aivan samaa luokkaa mutta nykytekniikalla varmaan pystytään laittamaan niin että luotettava tarkkuus näistä laitteista löytyy

pentti oinosta tukea että pitääkö suomen olla etunenässä tässä sopimukseen mukaan lähtemisessä

kaiken kaikkiaan suomalainen koulukuljetusjärjestelmä on kuitenkin lapsille hyvä ja tärkeää siinä on myös turvallinen koulumatka nuorille koululaisille

kerolan aloite on mainontaa ja mainonnan tehtävähän on aina tuoda tuotetta positiivisesti julkisuuteen luoda mielikuvia antaa esimerkkiä ja tavallaan myös valistaa mutta niin että myyntiä edistetään ja tuotetta edistetään ja tuotteen menekkiä edistetään

se jolla on oikeuksia mutta liian vähän voi ostaa niitä ja taas toinen kilpailija jolla on päästöoikeuksia liikaa voi myydä niitä

täällä etelä suomessahan tämmöinen pitkä etäisyys kilometreihin perustuva ei ole se ongelmakysymys mutta tämä tuntirajoitus myös täällä etelä suomen kunnissa jo joillakin alueilla paukkuu yli

keskustelu päättyi

asia lähetettiin liikenne ja viestintävaliokuntaan

kaikki tiedämme että kodin esimerkki tässä on kaikkein paras ja vanhemmilla pitää olla kasvatukselliset tavoitteet jotta lapset saavat oikean kuvan alkoholinkäytöstä ja siitä mitä se sitten onkin

sitten haluan vielä ottaa kantaa tähän edustaja kurvisen näkemykseen kansalaisaloitteista ja niiden merkityksestä

täällä on arvioitu että päästökaupalla ei ole mitään merkitystä suomalaisen teollisuuden kilpailukyvylle mutta olen siitä vahvasti toista mieltä

mutta mainonnan tehtävä on tosiaan tuoda tuote myönteisesti esille ja se on minun mielestäni tämän lakialoitteen tärkein pointti

metsäteollisuus on kovan hinnan maksanut päästöoikeuksista ja kuten tiedämme se on osittain siirtänyt tuotantoaan jo alueille missä päästöoikeuksista ei niin piitata ja päästökauppaa tehdään vähän toisella periaatteella kuin täällä eun sisällä

olemme hyvin riippuvaisia lentoliikenteestä ja lentokenttäverkostosta esimerkkinä matkailu rahtiliikenne ja tämän tyyppinen teollisuus

tässä lakiesityksessä ovat mielestäni tärkeitä ne kohdat missä puututaan turvallisuuteen ja tuoteturvallisuuteen käyttämiseen liittyviin asioihin samoiten kuin myyntiin ja siihen missä myydään

me tarvitsemme lentokoneita lentokenttiä ja tässä mielessä muun muassa korkeat lipunhinnat tulevat olemaan kilpailukykyasia missä menettäjinä ovat suomalaiset suomalaiset lentoyhtiöt ja suomalainen teollisuus

käyttörajoituksiin itse en olisi ainakaan juuri puuttumassa koska vuodenvaihteessahan niitä suomessa pääasiassa käytetään ja erityisesti joidenkin juhlatapahtumien yhteydessä

ilmailulaitos finavian vaikeudet saattavat lisääntyä kun se joutuu vastaamaan kotimaisen lentoasemaverkoston ylläpitämisestä

on hyvä muistaa että ilotulitteiden kanssa tehdään myös taidetta

itse ainakin kuulun niihin ystäviin jotka nauttivat ilotulituksista ja niistä saadusta mielihyvästä ja kun niistä jopa kilpaillaan tänä päivänä niin ne ovat aika merkittäviä hienoja tapahtumia joten en ainakaan siinä haluaisi olla lainsäätäjänä rajoittamassa tämän tyyppistä toimintaa

täällä on esitettykin muun muassa että savonlinnaan on halvempi lentää kuin mennä muilla julkisilla

itse pidän tärkeänä että savonlinnassa on lentokenttä mutta jos joku on sitä mieltä että savonlinnan lipun hintaa pitää nostaa niin että se vastaa kustannuksia niin savonlinnan lentokentän valot voidaan sammuttaa

ei sillä kentällä ole mahdollisuutta tulla toimeen ilman erityistä subventiota joten pitäisin tärkeänä että tämmöisiä pieniä kenttiä suomessa on ja finavian toimintaa siltä osin tuetaan

köpis on euroopassa sellaisessa paikassa että sinne pääsee junalla niin täältä ruotsin suomen alueelta kuin tuolta saksankin alueelta

erityisesti vihreät ihmiset olisivat hyvin voineet näyttää esimerkkiä menemällä junalla kööpenhaminan ilmastokokoukseen ja näin ollen olisi omalla tavalla tullut uskottavuutta tälle heidän päästökauppaintoilulleen mihin itse haluan kriittisesti suhtautua

kovasti arvostellaan täällä että tämä oli nyt aluepolitiikkaa mutta välikysymyksen aihehan on liikennepolitiikan tavoitteet ja niiden vaikutukset kansalaisiin

pidän päästökauppaa tärkeänä mutta nimenomaan se on globaali kansainvälinen ongelma siihen tulee kaikkien maiden lähteä yhtä aikaa mukaan ei yksin suomen

itse ainakin näen sen että tämä liikennekaariasia mitä ministeri berner on täällä myös esitellyt on hyvä tavoite turvata joukkoliikenne maaseudulla mutta myös täällä kaupungissa

meillä täytyy huomioida pääkaupunkiseudun erikoistarpeet mutta erityisesti nämä haja asutusalueet ja siellä tämä perusväylien kunnossapito ja korjausvelan osoittaminen on erinomainen hanke ja kannatan lämpimästi sitä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täällä ryhmäpuheenvuoroja kuunnellessa tuli selkeästi esille niin kokoomuksen kuin sosialidemokraattienkin mielestä että paras hanketta viedään vahvasti kuntaliitoksien hengessä

kysymyshän on kuitenkin näin haluammeko liikkua nopeasti paikasta a paikkaan b ja siinä minä uskon että me kaikki olemme sitä mieltä että lentoliikenne on välttämätöntä ja tarvitsemme sitä ja sitä tuetaan

itse näkisin kuitenkin että hankkeen ideahan oli palvelujen henki kuntalainen ensin niin kuin keskusta omassa puheenvuorossaan nostikin asian esille

mielestäni on mutta jos näkemys on se että sitä voidaan verovaroilla tukea ja kuitenkin ilmastopolitiikassa kannattaa maksaa tästä nämä ovat hiukan ristiriitaisia näkemyksiä

kysynkin nyt ministeri kiviniemeltä kuinka tässä voidaan edetä kun nimenomaan ajatellaan että kuntalainen ensin myös tässä ministeri risikon terveydenhuoltomallissa

minun mielestäni pitää mutta silloin pitää olla reilu myös näin että hiilijalanjäljen hinta on kallis ja sitä käytetään

arvoisa puhemies

suomen kansalliset raja arvot julkisissa hankinnoissa kilpailutettavien tavara ja palveluhankintojen osalta ovat käytännön toiminnan kannalta hyvin matalat

nämä raja arvot näkyvät erityisesti kuntien hankinnoissa joissa jo merkitykseltään pienenkin tavaraerän tai palvelun tilaaminen edellyttää kilpailutusmenettelyä

samalla kilpailutusosaaminen kunnissa on heikohkoa eikä kriteeristöjä osata määritellä hankinnan kannalta olennaisiin asioihin keskittyviksi ja tulkintamahdollisuuksiltaan selviksi

markkinaoikeutta kuormittavien valitusten määrä on selvä merkki huonosta hankintaosaamisesta mutta samalla valituksen kohteina olevien hankintojen arvot valitusprosessin kestoon ja kustannuksiin nähden kertovat että hankintalakia sovelletaan nykyisellään aivan liian pieniin hankintoihin

kansalliset raja arvot on mahdollisesti alkujaankin asetettu turhan tiukoiksi etenkin tavaroiden osalta mutta ne ovat myös jääneet jälkeen hintojen ja toimintojen kehityksestä

tässä suhteessa se toimineekin hyvin kun kyseessä ovat suuret useiden satojentuhansien eurojen hankinnat mutta yksittäisten kopiokoneiden tai muiden vastaavien hankintojen kannalta raja hankaloittaa tarpeettomasti kuntien toimintaa

hankintojen valmistelun ja mahdollisen valituskäsittelyn kustannukset rasittavat huomattavasti kuntien taloutta ja tulevat aina jossakin muodossa veronmaksajien maksettaviksi

lisäksi valitukseen johtanut hankinta viivästyy usein kuukausista jopa yli vuoteen hankaloittaen normaaleja toimintoja myös sitä kautta

onkin perusteltua korottaa tavara ja palveluhankintojen kilpailutusrajaa niin että kilpailutusta sovelletaan vasta merkitykseltään huomattaviin hankintoihin

kun itse olen kova saunoja ja aina saunassa nautin makkaraa ja virvokkeita siihen päälle niin niissä molemmissa on kotimainen raaka ainepohja